nyt on sitten tämä pakkosana otettu myös tässä liitoskeskustelussa esille ja laitettu sinne neljä viisi niitä kriteereitä jotka ovat kyllä varsin kovia

minä en nimittäin usko siihen että ensinnäkään suomessa voidaan nopeasti käynnistää niin monen vuokrataloasunnon rakentaminen kuin vapailta markkinoilta nyt tavallaan työttömiä jää joten kyllä markkinat kuitenkin ratkaisevat tässä aika paljon

kyllähän valtio saa kaikista rakennuskustannuksista merkittävästi verotuloja takaisin eli kyllä rakentamisen yhteiskunnallinen merkitys on erittäin suuri

itse vain mietin sitä että kun tässä joensuun seudun alkuperäisessä selvityksessä mukana oli viisi kuntaa niin nyt sitten oikeastaan se kunta joka halusi tätä selvitystä eli outokumpu onkin pudotettu pois eli nyt halutaan tätä pakkoliitos sanaa käyttää vain liperin ja kontiolahden osalta eli ilmeisesti halutaan vain kuoria rusinat pullasta keskuskaupungille

yleensä puhutaan niin että yksi rakennusammattimies telineillä työllistää kaksi kolme henkilöä muualla eli isoista asioista on kaiken kaikkiaan kysymys

kyllä on totta että tämä on yksi avaus eikä tällä rakentamisalan työllisyyskehitystä ratkaista vaan tarvitaan varmasti muita tukielementtejä

kyllä se enempi on nyt jo siitä tonttipulastakin kysymys miksi ne saadaan liikkeelle että kyllä tässä on kysymysmerkkejä erittäin paljon ennen vastaus purku ja nyt tehty tiedusteli saarinen ja kiusallista mennä puhdista ja

silloin kun puhumme rakentamisen kustannuksista niin on pakko nostaa esille myös se että tulisi olla kohtuuhintaisia tontteja mutta myös kaavoituksen tulisi olla pitkäjänteistä ja sen kaltaista että se ainakaan ei nostaisi merkittävästi kokonaishintaa

ministeri puhui täällä kauniisti siitä että pakkoliitos on monen lukon takana

tosiasiahan on tietysti se että kun keskuskaupunki päättää kuntaliitoksesta asukasylivoimallaan niin sen jälkeenhän oikeastaan niillä kehyskunnilla ei ole mitään sanomista sen asian suhteen eli tämä menee eteenpäin

varmaan tässä tilanteessa on myös perusteltua se että neuvoteltuja urakoita kun yrityksillä on omaa tonttivarantoa tulisi ara tuotannossa hyödyntää ja kehittää entistä enempi

monet hallituspuolueitten edustajat ovat olleet sitä mieltä että he eivät kannata pakkoliitoksia eivätkä vastuukuntamallia sotessa

tämähän sitten nähdään perjantain äänestyksessä mitenkä tässä käy

kyllä varmaan kaikki täällä tiedämme että tämän päivän tekniikka sen mahdollistaa täysin hyvin

todennäköisesti kaikki hallituspuolueitten edustajat vihreätä painavat ja keskustelu käytäneen sitten eduskuntaryhmissä ja sieltä sitten loppujen lopuksi tulevat ne päätökset aikaiseksi

toisaalta kyllä tulee mieleen sekin kun tiedämme kaikki että kuntatalous on aika tiukoilla onko kunnan tarvis hankkia tätäkin tekniikkaa

varmaan tulisi edullisemmaksi tukea kuljetuksilla ja muilla niitä joilla on pitempi matka näihin kokouksiin ja lähteä siitä yleispalveluperiaatteesta että kuntalaiset ja yleisö voisivat seurata kaikkia face to face ilmein ja puhein miten ne kokoukset sujuivat kaiken kaikkiaan

muun muassa joensuun seudun kuntien välinen erittäin hyvä tiivis yhteistyö on nyt sitten tässä hallituksen taholta kyseenalaistettu ja kyllähän tämä vaikuttaa jossakin määrin ihan selvä se on

en vastusta tätä mutta joka tapauksessa näen että tähän sisältyy semmoisia piirteitä jotka saattavat olla kansalaisdemokratian näkökulmasta hieman ja

yleiskeskustelun päätyä siltä styskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällä mietinnön mukaisena lakiehdotusten ensimmäinen kesti monta

kyseenalaistan myös sen onko keskuskaupunkien talous välttämättä kovin paljon paremmassa kunnossa kuin kehyskuntien ja missä määrin se sitten turvaa niiden palvelujen saamisen

esillä sekä stylistillä päästetyn yhdestoista sijan esitys laiksi sosiaali terveydenhuollon suunnittelusta valtuustosta tulee kaheksatuspykälän kielteisiä

keskusta olisi halunnut lähteä liikkeelle selkeästi palvelut edellä eli tämä sote ratkaisu olisi pitänyt ensin saada aikaiseksi ja sen jälkeen vasta edetä muutoin

meillä on kyllä pohjois karjalassa ollut selvä näkemys siitä että me menemme maakuntamallilla eteenpäin ja lähes kaikki valtuutetut eri seminaareissa ovat tätä näkemystä tukeneet

aikuiskoulutuslinjat ovat lakkaamassa ammattikorkeakouluissa ja se on kaikista tärkein linja koska niillä henkilöillä jotka lukevat rakennusmestariksi aikuiskoulutuslinjalla on vahva työkokemus ja he olisivat valmiita työelämään heti

meillä pohjois karjalassa on onkamoniirala väli ollut jo kovin pitkään työn alla ja suunnittelu etenee mutta rahoituksesta ei taida olla näköpiirissä mitään

minä tunnistan sen että rahaa ei ole kovin paljon jaossa mutta pitäisi kuitenkin panostaa niihin joilla ihan oikeasti vaihtotasetta saataisiin oikenemaan ja kauppaa eteenpäin

me olemme pohjois karjalassa saaneet viestin siitä että meillä on siellä kaksi lossia jotka ovat kiinnimenon uhan alla eli käytännössä yöaikainen liikenne olisi loppumassa

onko todella niin vähissä rahat että ihmisten pitäisi soutuveneellä tai uiden lähteä yöllä sairaalaan jos sattuu että lossit ovatkin jo kiinni vai miten tämä hätäliikenne hoidetaan

salon puheenvuoro meni kyllä hieman yli sikäli koska on lähdettävä ihan selkeästi siitä että euroopan unionissa konservatiivi lähtee suurmaatalouden perusajatuksesta ja me täällä puolustamme hyvin vahvasti perhemaataloutta

on helppo yhtyä edustaja kurvisen näkemykseen että otettaisiin tämä yrittäjyysteema

ymmärtääkseni tilanne on niin että suomen maatalousministerit ovat kyllä toimineet ansiokkaasti kansallisten etujen mukaisesti ja puolustaneet suomalaista maataloutta ja kyllä minä sanoisin että menestyskin on ollut varsin hyvä

ihmettelen vain hieman sitä kun edustatte hallituspuoluetta että tässä on kohta neljä vuotta mennyt ja alkaa hiekka valua tiimalasissa tämän hallituksen osalta eli olisihan tätä asiaa voinut nostaa jo vähän aikaisemminkin ykkösteemaksi

salon puhe jotenkin tuntui tosi oudolta

keskusta on esittänyt useita vaihtoehtoja

kasvurahasto on yksi vaihtoehto mutta täytyy muistaa se että monesti yrittäjän voimavarat loppuvat siinä vaiheessa kun törmäävät siihen byrokratiaan luvituksen hitauteen

maatalouspolitiikka on keskeistä eurooppalaista eu politiikkaa ja siellä pitää olla osaavia ihmisiä ja ymmärtääkseni nykyinen ministeri on yhtä osaava kuin oli aikanaan kalevi hemilä kun oli maatalousministerinä

ennen kaikkea suomalaisissa yrittäjissä on se heikko puoli että me osaamme tuotteen suunnitella tehdä pitkälle mutta markkinointi jää heikoksi

haluankin kysyä ministereiltä

arvoisa herra puhemies

nimittäin viimeinen aliupseerikoulu päättyy tällä viikolla siinä varuskunnassa

mutta oikeastaan kysymykseni liittyy siihen kun tätä jälkihoitoa on luvattu tehdä täällä on jo kysymyksiä esitetty perusteltuja kysymyksiä ja toivon että ministeri vastaa mikä on ampumaratojen kohtalo

se on siellä erittäin tärkeä kysymys koska varuskunta alueella on ampumarata joka on metsästysseuran omistuksessa metsähallituksen maalla

tähän vastauksia ja myös sitten koko alueen maankäytön osalta

salon kommenttia avaisi mutta kaikkihan me sen tiedämme että etujärjestöillä on aina oma edunvalvontatehtävä ja niiden pitää luonnollisesti nostaa omia tärkeitä kysymyksiä ja asioita esille

kaikki varmaan voimme alleviivata sen että paljon tehtävää maataloudessa riittää kannattavuuden suhteen

en tiedä omassa maakunnassa ei kyllä ole tullut minulle ainakaan nykyisen ministerin toimesta valituksia mutta saattaa olla että meillä monta kokoomuslaista ei siellä olekaan tuottajina että tätä on vaikea tietysti arvioida sitten

mutta asiaan sen verran oikeastaan pyysin puheenvuoroni sen takia että olemme olleet huolissamme tuolla jaostossa jossa on erittäin hyvää työtä tehty niin kaikkien hallituspuolueitten kuin opposition kanssa ja olemme hallintokuluista aina keskustelleet

nyt kun alueellistamista on tapahtunut myös kyseisen pääluokan osalta maaseutuvirasto on siirtynyt seinäjoelle mistä ilmeisesti ed

rohkenen epäillä että ministeri wallinkin oli yllättynyt tästä kokonaissummasta mikä koko leikkaussumma on ja ymmärrän hyvin että tehtävä ei ole kovin helppo tällä hetkellä

olen hämmästynyt siitä että kokoomuksen suunnasta epäiltiin että olen populisti kun epäilemme

jotenkin töä

näin minun mielestäni tulee ehdottomasti myös tehdä

itse näen tilanteen niin että

mutta jaoston yksimielinen näkökulma oppositiokin huomioon ottaen oli se että me kyllä lisäämme painetta siihen suuntaan että ei voi olla niin että budjettirahoitus jatkuvasti kasvaa voimakkaasti

pitää myös nähdä se että silloin kun saavutetaan suurpetojen osalta kestävä taso niin poistetaan myös sitä kantaa niin että tämä kanta ei nouse niin isoksi että nämä vahingot kasvavat holtittomasti

kun saamme toivottavasti sen listan lakkautettavista varuskunnista mahdollisimman pian silloin vasta oikeastaan näemme mikä on suomen puolustuksen kokonaistilanne tulevaisuus jääkö tiettyjä isoja alueita ilman varuskuntia koulutuskeskuksia

emme tänä vuonna lisänneet määrärahoja juuri tämän seikan takia ja toivottavasti tämä myös ministeriössä sitten ihan aidosti huomioidaan

on toki niin että varuskunnista ei suomea puolusteta mutta kyllä niillä maanpuolustustahdon näkökulmasta on merkittävän iso rooli

lähtökohtaisesti olemme kirjoittaneet niin että lisäbudjettien kautta tämä puuttuva kemera rahoitus on hoidettava

on tärkeätä että kaikki aselajit ovat mukana näissä supistuksissa ei pelkästään maavoimat

näillä summilla välttämättä ei ole kovin suuri merkitys vapaaehtoisen maanpuolustustyön kokonaisuudessa mutta aika näyttää

hieman tuntuu siltä että ne ratkaisut joita hallitusohjelmaa kirjoitettaessa tehtiin ovat sittenkin aika hätäisiä ratkaisuja olleet eikä ole tunnettu eikä tunnustettu sitä kokonaisuutta minne ollaan menossa

ikäluokkakysymystä jo tuolla debatissa käsiteltiin

siis varusmieskoulutuksella olivatpa he sitten miehiä tai naisia on erittäin iso merkitys koko yhteiskunnan kannalta

me tarvitsemme tulevaisuudessakin erilaisia sotilaita erilaisia reserviläisiä eri tehtäviin

uskon että jos me saisimme ikäluokan mahdollisimman laajasti koulutettua sillä on myös yhteiskunnalle erittäin suuri positiivinen merkitys

sen takia tulisi tavoitella sitä että koko ikäluokka kävisi varusmiespalveluksen ja tämän tulisi olla selkeä lähtökohta

eli yleinen asevelvollisuus olisi jatkossakin se jonka varaan suomalaista puolustuspolitiikkaa luodaan ja myös se alueellinen puolustus vaikka nyt puhutaan että alueellista puolustusta ei enää olisikaan vaan olisi vain liikkuva puolustus vai mitkä ne kenraaleitten sanat nyt ovatkaan mutta joka tapauksessa lähtökohtaisesti se että koko maata jatkossakin puolustetaan

itse näen tilanteen niin että ensi vuosi on oikeastaan vasta tämmöistä harjoittelua sen jälkeen alkavat ne isommat leikkaukset

silloin varmaan joudutaan miettimään hyvin tarkkaan onko näitten ratkaisujen taustalla semmoinen mahdollisuus että uskottava puolustuskyky suomessa voidaan turvata niillä ratkaisuilla joita tulevaisuudessa ollaan sitten tekemässä hallituspuolueitten tuella

arvoisa puhemies

on kuitenkin muistettava että aina kun mennään suurempiin yksiköihin niin joudutaan myös rakentamaan eli suomea rakennetaan toiseen jopa kolmanteen kertaan

eikä minusta voida lähteä siihen että tämän paras hankkeen myötä lopetetaan terveyskeskuksista puolet kun samanaikaisesti paras hankkeen sisältöön kuuluu myös se että palvelujen saatavuus turvataan mahdollisimman lähellä sitä asuinpaikkaa palvelujen saatavuus turvataan samalla niin on tässä myös ristiriitoja jotka välttämättä eivät ihan loksahda paikalleen

minusta kyllä on tärkeää se että kuntalainen ja asiakas ovat keskiössä kun näitä päätöksiä tehdään

arvoisa herra puhemies

tällä hetkellä ei ole mitään semmoista varmuutta tai näköalaa siitä että meille tulisi lähivuosina sellainen talouskasvu joka meidät pelastaisi ja ikään kuin saisi sitä kautta kaikki talouden ongelmat ratkaistua

johtajuus puuttuu suomelta ja suomi laiva ajelehtii

on myös luvattu että energiaveroja ei nosteta

tuolla yritysmaailmassa jossa itsekin jonkin verran olen aikanaan ollut jos todetaan että työt on tehty eikä työsopimuksen mukaisiin tavoitteisiin ole päästy niin sittenhän se on lopputilin paikka ja vähintään lomautus jos ei mitään muuta

nyt lähiviikothan ratkaisevat tuleeko valtiovarainministerille sitten lomautus vai ei miten käy ja miten käy koko hallituksen miten tästä eteenpäin mennään

jos katsotaan

lapsiperheet ovat olleet kohteena ja sitten myös polttoaineveroa on korotettu työmatkakulujen omavastuuta on myös korotettu

energiaveron korotus on myös ollut listalla

eli ne henkilöt jotka käyvät tuolta maaseudulta töissä muualla joutuvat tämän paketin maksajiksi hyvin paljolti

arvoisa rouva puhemies

taidan olla täällä salissa yksi harvoista edustajista jotka puhuvat omasta asiasta mutta en koe olevani kyllä esteellinen enkä jäävi

arvoisa puhemies

on tietysti hyvin perusteltua se että teemme kaikkemme että harmaa talous saadaan kuriin ja täällä on viitattu rakennusalaan ja oikeastaan rakennusalaahan tämä hallituksen esitys koskee

hallituksen esitys on linjassa energia ja ilmastopoliittisten tavoitteitten saavuttamiseksi ja on hyvä että valiokuntakin on tähän näkemykseen yhtynyt

toki on meillä kaikilla tiedossa että myös majoitusala on ala jossa tätä on ollut ainakin aikaisemmin ja ehkä sitä siellä on saatu hieman kuriin

siitä onko tämä hallituksen esitys oikeasti sitten ratkaisu tähän ongelmaan voimme varmaankin olla eri mieltä

mutta tässä energian säästämisessä ja mäkelä tykkää tul on eristäminen

uusi tovereita uusiutuvien energialähteitten käyttöönoton edistämisessä on kyllä hyvin tärkeätä se mikä on myös tässä valiokunnan mietinnössä nostettu esille nimittäin tämä luotettavan tiedonsaannin tärkeys ja tämä informaatio

me tiedämme kaikki sen että kun me puhumme energian säästöstä niin tällä hetkellä vähän suppeata on kuitenkin se informaatio mitä annetaan

järjestelmällisempien petostilanteitten osalta menettelyn tehokkuus on ollut osittain epävarma ja on lisännyt yritysten hallinnollista taakkaa

me keskitymme enempikin tähän lämmitysjärjestelmien muuttamiseen kun me voisimme säästää energiaa huomattavasti enempi lvi tekniikan kautta ilmastoinnin hyödyntämisellä ja lämmön talteenotolla ja niin edelleen

tässähän on semmoinen ongelma että pääurakoitsija voi olla myös aliurakoitsija ja tämä vaikeuttaa sitten aika suuresti kirjanpidollisesti sitä tilannetta jos samalla on pääurakoitsija ja aliurakoitsija

toivoisi että ympäristövaliokuntakin tähän jossakin vaiheessa tarttuisi ihan oikeasti kuuntelisi asiantuntijoita ja toisi nämä asiat entistä tärkeämmin ja ponnekkaammin esille

pihlajaniemi totesi niin kyllähän tämä on pitkälti pääkaupunkiseudun ongelma

mutta kaiken kaikkiaan tämä tukee minusta hyvin sitä hallituksen kokonaislinjaa ja kyllähän hallitus on panostanut ja osoittanut myös euroja varsin vahvasti energia ja ilmastopoliittisten tavoitteitten saavuttamiseksi

kuitenkin lopputulos on tähän saakka nolla

ei sitä ainakaan tuolla karjalassa reuna alueilla juurikaan ole ollut havaittavissa ja sikäli tässä nyt pääurakoitsija joutuu tavallaan poliisin tehtäviin jotka kuuluisivat viranomaisille

siellä ei ole tehty yhtään mitään yritysten hallinnollisen taakan keventämiseksi niin että hyvin mielenkiintoisia ovat olleet nämä polut joita hallitus on kulkenut

mietitäänpä esimerkiksi tilannetta jonka ed